sairauspäivärahan keskeisenä tarkoituksenahan on taloudellisen turvan antaminen potilaalle sairauden aikana ja kyllä pitkittyvä sairaus merkitsee myös tulottomille ja vähätuloisille henkilöille sekä yhden työssä käyvän huoltajan perheille merkittävää toimeentulomahdollisuuksien heikkenemistä ja sairastaminenkin usein vie sairauskulujen lääkekustannusten vuoksi rahaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ihmettelen kyllä sitä että te ministeri vehviläinen vähättelette tätä ratojen kunnossapidon parantamisen tarvetta ja lisärahoituksen tarvetta

kyllä kaikkien selvitysten mukaan monilapsisten perheiden elintaso on keskimäärin heikompi kuin pienempien perheiden

kannatan tehtyä esitystä on tehty mietinnöstä poikkeava esitys asiasta on äänestettävä eu mietintö ja edustaja kallis räsänen ei pidä vastata i

uuden hankkeen yhteydessä keskustelu perusteellisemmasta rahankeräyslain uudistamistarpeesta varmasti jatkuu ja nyt käynnistyvä selvitystyö on mielestäni ehdottoman tarpeellinen jotta voidaan arvioida pitäisikö rahankeräyslaki ja sen perusteet esimerkiksi tämä lupakäytäntö kokonaisuudessaan uudistaa

tämän esityksen voisi tiivistää niin että hallituksen esitys madaltaa lääkkeen määräämiseen vaadittavan koulutuksen tasoa

hallituksen esityksestä huolimatta lapsilisien reaaliarvo leikkaantuu valtaosalla lapsiperheitä inflaation myötä

raskausviikon loppuun saakka myös sosiaalisin syin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

itse ajattelen että jos hyväksymme lähtökohdaksi sen että ihmisen elämä alkaa jo hedelmöityksessä tai varhaisessa vaiheessa ja elämää kunnioitetaan niin kyllä silloin ne eettisesti oikeutetut perustelut raskaudenkeskeytykselle löytyvät niistä tilanteista joissa nämä kaksi yhtä arvokasta oikeutta siis oikeutta elämään ovat uhattuna

koko maassa kiireellisimmissä a luokan hälytystehtävissä poliisin keskimääräinen toimintavalmiusaika on tänä vuonna samalla tasolla kuin ennen organisaatiomuutosta

tuossa taannoisessa välikysymyskeskustelussa vaadimme asetuksen kumoamista ja sen korvaamista sellaisella lainsäädännöllä jossa painopiste olisi aidosti nimenomaan siellä vesistöjen suojelussa missä se ei nyt tämän asetuksen puitteissa valitettavasti ole

sinänsä lääkärin ja sairaanhoitajan parityöskentelystä terveyskeskuksissa on saatu hyviä kokemuksia ja töiden mielekkäällä järjestelyllä voidaan parantaa hoidon tasoa ja tehostaa työajan käyttöä

eli käsittelyssä oleva esitys jättää edelleen tämän pienituloisia ja tulottomia syrjivän omavastuuajan ja ylläpitää näin tarvetta turvautua viimesijaiseen toimeentulotukeen

lisäksi kaikkein köyhimmät lapsiperheet eivät lainkaan hyödy uudistuksesta sillä toimeentulotukea laskettaessa lapsilisät lasketaan mukaan ja korotus leikkaantuu pois

kahden kiireellisimmän hälytystehtäväluokan tehtävissä toimintavalmiusaika on hienoisesti heikentynyt tähän vaikuttaa kuitenkin hälytystehtävien lukumäärän nousu kuluvana vuonna

on annettu sataviisikymmentäyksi jaa ääntä yksitoista ei ääntä poissa kolmekymmentä seitsemän eduskunta on hyväksynyt mietin että ne satayksitoista pilkku yksitoista

korostan sitä että kaikkien muutostoiveiden taustalla on kuitenkin hyvä muistaa että kansalaisten luottamus rahankeräyksiin tulee säilyttää

kuitenkin tässä muodossa jossa hallitus esittää nyt sairaanhoitajan reseptiä se johtaa käytännössä terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden heikkenemiseen

jäin ihmettelemään sitä että te ministeri lehtomäki piditte suurimpana ongelmana tässä tätä oikean tiedon jakamista vaikka kyllä se ongelma on tuossa itse valuvikaisessa asetuksessa epäonnistuneessa asetuksessa

eduskunta toissa vaalikaudella vaati yksimielisesti lapsilisien sitomista indeksiin ja ennen viime eduskuntavaaleja kokoomuksen puheenjohtaja katainen nimesi kokoomuksen kynnyskysymykseksi hallitukseen menolle lapsilisien sitomisen indeksiin

pahoittelen sitä että joudun poistumaan tämän puheenvuoron jälkeen tuonne puoluejohtajien kehysneuvotteluun mutta olen sopinut esikuntani kanssa niin että he kirjaavat ylös puheenvuoroja ja kysymyksiä ja yritän tulla tänne sitten vastailemaan näihin kysymyksiin ja myös esitettyihin kommentteihin

pulliaista joka nyt on kiinnittynyt tähän raiskauskysymykseen että kyllä valtaosa hyvinvointi suomessa tehdyistä raskaudenkeskeytyksistä todellakin tehdään ihan sosiaalisin perustein ja vielä niin että suomalaisille aborteille on tyypillistä se että ne tehdään ihan täysi ikäisille naisille jotka myös elävät parisuhteessa eli teiniraskaudet eivät onneksi ole meillä suomessa se kaikkein tyypillisin ongelma

kyllä me kaikki tiedämme että enemmistöhallituksen oloissa näiden esitysten merkittävä muuttaminen ei tapahdu eduskunnassa ellei hallitus anna siihen suostumusta ja siksi kysyn

sinänsä tässä mietinnössä ei nouse esiin mielestäni muita kovin merkittäviä asioita mutta haluan kyllä kiinnittää vahvasti huomiota nyt tähän kampanjakatto osioon tässä

lääkehoito on merkittävä osa potilashoitoa ja se perustuu taudinmääritykseen sekä lääkehaittojen ja lääkkeiden yhteisvaikutuksen riskinarviointiin potilaskohtaisesti eikä lääkkeenmääräämisoikeutta tai lääkehoitoa yleensäkään pidä tarkistella vain teknisenä toimintana erillään sairauksien diagnostiikasta hoidon valinnasta ja hoidon seurauksista

tätä esitystä ei nyt ole tässä tämän lakiesityksen yhteydessä eikä sitä näy myöskään hallitusohjelmassa valitettavasti

poliisin tilastojen perusteella voidaan havaita että pora iii ei ole heikentänyt poliisin kykyä hoitaa hälytystehtäviä pienemmillä paikkakunnilla

suojelupoliisin arvion mukaan täältä taistelualueelle lähteneitä on noin viitisenkymmentä ja noin puolet heistä on palannut suomeen

järjestetäänpä nyt sitten poliisin hallinto millä tahansa tavalla on tärkeää että liikennevalvonnan taso turvataan

oletteko nyt todellakin valmis myöntämään virheen tässä epäonnistuneessa asetuksessa ja antamaan esityksen jolla se kumotaan ja tuodaan lainsäädäntöön

kun viidenkymmenen suurimman kunnan tiedot poistetaan voidaan todeta että kiireellisimmät hälytystehtävät ovat hoituneet jopa nopeammin kuin ennen vuodenvaihdetta ja a ja b hälytystehtävät hoidetaan yhtä nopeasti kuin aiemmin

arvoisa puhemies

kyllä pidän tätä hyvin valitettavana sillä on vielä ymmärrettävää se että monipuoluehallituksessa jokaisen puolueen kaikki vaalilupaukset eivät mahdu ohjelmaan mutta kynnyskysymyksessä ei pitäisi tehdä kompromisseja

eläkeremontit on yleensä valmisteltu työmarkkinajärjestöjen ja eläkeyhtiöiden kanssa huolella ja niihin on myös pyritty saamaan oppositio mukaan sillä nämä eläkeratkaisujen toteutuksethan ulottuvat yli vaalikausien ja nytkin tämän ratkaisun joka politiikkariihessä tehtiin toteutus ulottuu kolmelle vaalikaudelle tämän vaalikauden jälkeen

on ihan selvää että kaikki ne joista on epäily että he ovat osallistuneet johonkin rikolliseen toimintaan pitää saada tutkittavaksi ja oi keuden eteen vastaamaan teoistaan

olen hyväksymässä tämän esityksen ja myös valiokunnassa esitys esitettiin hyväksyttäväksi mutta tuossa mietintöön liitetyssä vastalauseessa ehdotamme sitten toisessa käsittelyssä hyväksyttäväksi pontta jossa edellytetään että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen jossa vähimmäismääräisen sairauspäivärahan saajien omavastuuaika lyhennetään vastaavaksi kuin muilla työkyvyttömyyden vuoksi sairauspäivärahaa saavilla

mielestäni nyt olisi kyllä korkea aika palata siihen komitean mietinnön esitykseen jossa asetettaisiin ihan selkeät kampanjakatot

kun täällä ministerit ovat patistaneet kuntia nyt panostamaan vanhustenhoitoon ja omaishoitoon niin miksi ihmeessä te ette nyt anna sellaista lainsäädäntöä niin vanhustenhoitolaista kuin omaishoidosta joka tekisi kansalaiset tasavertaisiksi riippumatta siitä missä kunnassa he asuvat ja jolla kunnat velvoitetaan asettamaan asiat tärkeysjärjestykseen ja hoitamaan nämä vanhustenhoidon puutteet kuntoon

arvoisa herra puhemies

näin se vaan meni

ongelmana koulutuksesta ja työelämästä pudonneitten nuorten kohdalla on se että heillä on taustalla monenlaisia sosiaalisia ongelmia mielenterveysongelmia koulukiusaamista oppimisvaikeuksia ja kyllä tuolla valiokunnassa kävi selväksi se että kunnissa ei tällä hetkellä ole riittävästi sosiaalitoimessa resursseja tukea ja auttaa näitä nuoria eteenpäin ja silloin on aika kohtalokasta jos vain annetaan keppiä eikä pystytä heitä tukemaan

todellakin terroriuhka myös suomessa on suojelupoliisin arvion mukaan lisääntynyt koska meillä riskihenkilöiden määrä on kasvanut ja myös tuonne terrorialueille matkustaneiden henkilöiden määrä on kasvanut

arvoisa puhemies

tässä esitetty hoitajien yhden vuoden lisäkoulutus tiettyjen lääkkeiden määräämistä varten ei anna valmiuksia tällaiseen arviointiin

he ovat kenties vaikkapa sukulaisissa käyneet heillä saattaa olla joitain kontakteja tähän jihadistiseen liikkeeseen siis tuttavia ja verkostoja

kun te ministeri risikko sanoitte että tämä yli sataa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työntekijää koskeva irtisanomisuhka ei millään tavalla johdu fuusiosta niin toivon että te nyt sillä tavalla että tuo henkilöstökin ymmärtäisi kertoisitte mistä tämä sitten johtuu

toivon että tästä käytäisiin vahvaa keskustelua ja päädyttäisiin vihdoin johonkin

en kyllä ymmärrä sitä miten on mahdollista että kaksi ministeriä risikko ja rehula eivät päässeet yhteiseen sopimukseen tästä asiasta

tuo suunniteltu koulutus keskittyy farmakologiaan lääkeoppiin mutta lääkkeen määräämisen kannalta on aivan yhtä oleellista tuntea eri tautiopit joita ei ole vuoden koulutuksessa mahdollista riittävästi oppia ja aivan erityisesti nuo pitkäaikaissairaudet joihin nämä sairaanhoitajareseptit pääasiallisesti keskittyisivät esimerkiksi diabetes edellyttävät useiden erikoisalojen laajaa hallintaa jotta mahdolliset komplikaatiot voidaan ajoissa havaita

meillä ei ole tiedossa että suomeen tai suomalaisiin kohdistuisi joku tietty harkittu uhka mutta yksittäisten tekijöiden väkivallanteot ovat mahdollisia

tällaisten ihmisten kohdalla meillä on helsingissä jo pilotti jossa pyritään heitä jotka haluavat irti jihadistisesta ajattelusta auttamaan esimerkiksi poliisivetoisessa ankkuri toiminnassa moniammatillisen tiimin kautta

tavoitteena on juuri tasata lapsiperheiden ja lapsettomien perheiden välisiä tuloeroja paikkaamalla lapsen elinkustannuksista aiheutuvia menoja

jos kerran tavoite oli sama ja sekä kansanterveyden asiantuntijat että eduskunnan enemmistö olivat tämän lakialoitteen takana niin kyllä on mahdotonta käsittää mitä ihmettä varten hallituksessa ei tätä päätöstä syntynyt

nyt on todellakin suuri vaara että kunnissa karsitaan juuri niitä ennalta ehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen palveluja ja vaikka te ministeri sanoitte että palvelujen laatua ei heikennetä niin kyllä käytännössä kunnissa heikennetään

kun te olette nyt tällä yksipuolisella ilmoituksella saanut koko työmarkkinakentän hermostumaan niin miten te aiotte tämän umpisolmun aukaista

kyllä nämä vanhustenhoidon epäkohdat ovat nyt sen laatuisia että niihin on puututtava välittömästi eikä jäätävä odottamaan sata komitean mietintöä tai jätettävä asia jonnekin loppuvaalikauteen ratkaistavaksi

nyt on kysymys ainoastaan siitä osa työryhmän esityksessä jota siis hallitus ei ole vielä hyväksynyt eikä päättänyt on kysymys ainoastaan hallinnosta siis hallinnollisten tehtävien poliisipäälliköiden ja hallinnon tukitehtävien supistamisesta

kyllä siellä henkilöstön mielenosoituksessa hyvin vahvasti oli juuri se epäily että nimenomaan tästä fuusiosta tämä johtuu ja vielä niin että heitä on johdettu harhaan kun ei ole kerrottu ajoissa fuusiota toteutettaessa että tällainen vähentämisuhka on päällä

sen vuoksi olemme täällä liittyviä e i l käynnistäneet lainsäädäntöselvityksiä ja jo eduskunnassakin on käsiteltävänä parhaillaan ehdotukseni jonka toin siitä että poliisi saisi oikeuden tarkistaa

kysyn pääministeri

lapsilisät ovat kuitenkin jääneet pahasti jälkeen todellisista kulutusmenoista jotka koulutus mukaan lukien ovat jopa nelin tai viisinkertaiset verrattuna yhdestä lapsesta maksettavaan lapsilisään

arvoisa herra puhemies

huolimatta julkisuudessa esitetyistä väitteistä myös omaisuusrikosten selvitysprosentti on ennusteiden mukaan samalla tasolla kuin aiempina vuosina

suojelupoliisi on se viranomainen joka seuraa taistelualueilta palaavia ja niitä henkilöitä joiden arvioidaan mahdollisesti olevan riskihenkilöitä

siellä leikataan peruspalveluja ryhmäkoot kasvavat perusterveydenhuolto kurjistuu ja huostaanottotarve esimerkiksi kasvaa

nä mä vanhukset jotka nyt kärsivät eivät välttämättä ole enää silloin edes ottamassa vastaan niitä parannuksia vanhustenhoitoon eli nyt on hallituksen toimittava ja nopeasti

eli nyt tarvittaisiin panostusta nimenomaan palveluihin sosiaali ja terveyspalveluihin jotta pystyttäisiin ennaltaehkäisemään sekä koulutuksesta että työelämästä putoamista

hallitus on kohdentanut erillistä määrärahaa talousrikostutkintaan eivätkä nämä erityispanostukset vaikka välikysymyksessä toisin esitetään ole vähentäneet muuta rikostorjuntaa

suomalaisten lapsiperheiden ostovoima on lisäksi eurooppalaisessa vertailussa heikko mikä selittyy sekä lapsilisien huonon reaaliarvon että perheverotuksen puutteen vuoksi

kristillisdemokraattien kanta on ollut se että kuntien taloudellisia resursseja tulee lisätä kuntien valtionosuuksien kautta ja myös varmistaa normiohjauksen kautta rahan ohjautuminen oikein

neljä o neal aivan matkustajatiedot muun muassa lento ja laivaliikenteessä jotta pystyttäisiin mahdollisesti seuraamaan tällaisten riskihenkilöiden liikkumista

tiesittekö te silloin kun tuota fuusiota suunnittelitte ja kun sitä toteutettiin että sieltä näin paljon joutuisi väkeä kenties lähtemään

vaikka sairaanhoitajalla olisi oikeus määrätä lääkkeitä vain suppealta listalta ei lääkkeiden haittavaikutusten ja niiden haitallisten yhteisvaikutusten riski poistu

lakiesitys sisältää kyllä varsinkin perustelujen osalta runsaasti kannatettavia tavoitteita

erityisen tärkeää olisi nyt tällaisessa taloustilanteessa jossa olemme turvata lapsiperheiden ostovoima joiden lisätulot menevät hyvin varmasti kotimaiseen kulutukseen

harmaan talouden torjunnalla on tavoiteltu merkittäviä verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisin saatuja rikoshyötyjä

sisältävätkö nämä normitalkoot joihin hallitus on nyt lähtemässä pelkästään näitä normien purkutöitä vai kunnioittaako hallitus eduskunnan tarkastusvaliokunnan yksimielistä kantaa ja eduskunnan hyväksymää mietintöä että nimenomaan sosiaali ja terveyspalveluissa tuota normiohjausta tulee lisätä siis ei pelkästään purkaa vaan lisätä niiltä osin kuin sitä tarvitaan

lisäksi positiivisesti mainitsen esimerkiksi hoitotakuun tiukentamisen varsinkin nuorten mielenterveydenhoidon kannalta mutta valitettavasti monet asiat ovat jääneet täysin kesken

ongelmallista on myös se että hallituksen esityksen käytännön soveltamisen kannalta kaikkein keskeisimmät kysymykset jäävät asetuksen tasolla säädettäviksi

sen lisäksi pidän kyllä tärkeänä että viranomaisilla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus myös nykyistä parempaan verkossa tapahtuvan rikollisuuden valvontaan ja tiedusteluun

tämä lakiesitys on sinänsä paikallaan ja mielestäni sosiaali ja terveysvaliokunnassa saimme myös hyvän mietinnön aikaan jolla pyritään turvaamaan nimenomaan näiden pitkälle kehitetyissä terapioissa käytettävien lääkkeiden mahdollistaminen

valiokunnan käytössä olleen asetusluonnoksen mukaan sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus laajenisi huomattavaan joukkoon myös syyperusteisia lääkehoitoja esimerkiksi antibiootteihin eikä se koskisi pelkästään oireen mukaista hoitoa

kyllä suomalaisilla lapsiperheillä on myös oikeus vaatia että etenkin hallitusvastuuseen äänestetty puolue vielä toteuttaa tuon kynnyslupauksensa perhe etuuksien tason turvaamisesta

siitähän on oma työryhmä tällä hetkellä työskentelemässä ja se on ehdottomasti myös tämän värväyksen kannalta tärkeä uudistus

näyttää siltä että valmistelua on vaikeuttanut kiista hallituspuolueiden kesken koska tämän valmisteluprosessin aikana tuli kovin erisuuntaisia ehdotuksia etenkin keskustan ja kokoomuksen taholta

välikysymyksessä on esitetty että liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja poliisin arjen resurssipula näkyisivät maaseudulla sekä suurten kaupunkien ulkopuolella valvonnan huolestuttavana vähentymisenä

otimme kantaa muun muassa siihen että valvontakustannusten ei tule olla kohtuuttomia ja laatutestauksissakin tulee käyttää järkeä silloin kun puhutaan tällaisesta yksilöllisestä terapiasta ja siihen valmistettavasta vielä kokeellisesta lääkkeestä

voin kertoa että kokoomuslaiset kansanedustajat saavat nyt mahdollisuuden äänestää tämän lupauksen mukaisesti kun tulemme tekemään tässä yhteydessä esityksen lapsilisien sitomisesta indeksiin

terveydenhuollon suuria kysymyksiä ovat rahoitus järjestämisvastuut oikeudenmukaisuus valinnanvapaus ja palvelujen oikea aikaisuus

kannatan ed

esitystä on perusteltu muun muassa ruotsissa saaduilla myönteisillä kokemuksilla mutta ruotsissa sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus sisältää kuitenkin lähinnä vain suomessa käytettäviä käsikauppatuotteita reseptivapaita valmisteita eikä sairaanhoitajalla ruotsissa ole lääkkeenmääräämisoikeutta esimerkiksi sellaisiin lääkityksiin joita käytetään diabeteksen verenpainetaudin tai metabolisen oireyhtymän hoidossa

poliisipartioiden toiminnan seurauksena ilmi tulleita liikennerikoksia on kuluvana vuonna ollut jopa hiukan enemmän kuin vastaavana aikana ennen organisaatiouudistusta

mutta kyllä tämän lain toteutumista jossa siis lääkelaitokselle siirretään lisää näitä lupamenettelytehtäviä ja laatuvaatimusten valvontaa varjostaa lääkelaitoksen sekava tilanne suorastaan kriittinen tilanne

lain tavoitteeksi asetettiin saada potilaalle valinnanvapaus hoitopaikkansa suhteen poistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä raja aita sekä vahvistaa ennalta ehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen palveluja mikä tarkoittaisi ennen muuta perusterveydenhuollon vahvistamista

mutta meillä on aika montakin pykälää jotka koskevat tätä tietolähteen käyttöä ja te siteerasitte nyt vain yhtä pykälää

tämän uudistuksen tavoitteena on nimenomaan liikenneturvallisuudesta huolehtiminen ja totta kai siihen tarvitaan muitakin keinoja ei pelkästään sitä liikennettä valvovan poliisin keinoja vaikka niilläkin on todella tärkeä rooli tässä

ja olen kyllä edelleenkin toivonut sitä että hallituksessa otettaisiin järki käteen ja todettaisiin tilanne nimenomaan tämän lääketurvallisuuden näkökulmasta

rekisteröinti johonkin henkilörekisteriin on eri asia kuin tietolähteen kanssa asioimisesta dokumentointi ja meillä myös poliisihallitus on antanut aika yksityiskohtaisen ohjeen siitä millä tavalla tuo kirjaaminen ja mahdollinen rekisteröinti joka todellakin on eri asia on toteutettava ja missä tilanteessa

arvoisa herra puhemies

lisäksi hallitukselta on odotettu esityksiä joilla terveydenhuollon rahoitusta olisi uudistettu muun muassa korjaamalla kuntien valtionosuuksien epätarkoituksenmukainen sairastavuuskerroin

syrjäytyminen työelämästä liittyy nuorissa ikäluokissa myös hälyttävän laajoihin mielenterveysongelmiin jotka pitkittyessään johtavat myös varhaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin

mielestäni kunniallinen perääntymistie ministeri hyssälälle olisi se jos lääkevalvonta ja lääketurvallisuudesta vastaaminen siirrettäisiin vaikka valviran alaisuuteen ja sitten lääketutkimuksen voisi alueellistaa sinne kuopioon jos näin halutaan

te ministeri sanoitte että vasta tammikuussa saitte tiedon siitä miten vakava tämä heinolan reumasairaalan tilanne on

kiireisissä terveyskeskuksissa potilaille ei välttämättä jatkossa jää valinnanoikeutta pääseekö hän lääkärin vai lisäkoulutetun sairaanhoitajan vastaanotolle

kiitän lämpimästi hallintovaliokuntaa tästä mietinnöstä ja myös liikennevaliokuntaa sen antamasta lausunnosta

melko vähän tästä kaikesta on jäänyt käteen ja ministeri risikko kyllä aivan oikein kuvasi tätä lakia toteamalla että tämä on vain ensiaskel terveydenhuoltolain uudistamiseksi